kansainvälisestä ja suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta löytyy vahva näyttö siitä että työttömyysturvan keston lyhentäminen alentaa työttömyyskausia ja sitä kautta rakenteellista työttömyyttä mutta tietysti sitä edesauttaa se että helpotetaan myös työn kysyntää

siksi haluaisinkin pyytää teitä työministeri lindström vielä muistuttamaan ja kertomaan tälle salille millaisia työllistämisen kynnystä alentavia toimia hallitus myös suunnittelee

arvoisa puhemies

pääministeri vastasi tähän kysymykseen erinomaisella tavalla ja vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen asiantuntijatkin tämän ymmärtävät oikein hyvin

suomessa on vanhastaan laiminlyöty työmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien kannustinongelmien ja työllistämisen kannustinten ongelmien rooli ja koetettu niin sanotusti hoitaa työttömyyttä niin sanotuilla työllisyysmäärärahoilla

korostan myös monille täällä oppositiosta puheenvuoroja käyttäneille että kun työllistämisen edellytyksiä parannetaan pysyvästi kun siitä on olemassa uskottava odotus yrittäjien parissa että näin tullaan tekemään niin silloin se vaikuttaa toki yrittäjien ja investoijien käyttäytymiseen jo tässä ja nyt

täällä pääministeri ja monet edustajatkin ovat ansiokkaasti korostaneet työllisyyden ja julkistalouden yhteyttä ja työllisyystavoitetta

on kuitenkin yksi työmarkkinauudistus joka minun käsittääkseni olisi tehtävissä aika piankin johon ei menisi julkista rahaa sen enempää

tarkoitan tässä tätä kilpailukykysopimuksessakin suositeltua uudistusta jolla järjestäytymättömien pienten yritysten mahdollisuus käyttää työehtosopimuksissa olevia paikallisesti sovittavia joustoja saatettaisiin yhtä hyväksi kuin suurilla yrityksillä jotka ovat järjestönsä kautta työehtosopimukseen velvoitettuja

meillähän on ollut semmoinen kummallinen tilanne suomessa että pienet yritykset joihin suurin osa uusista työpaikoista syntyy eivät ole voineet käyttää niitäkään joustoja joita työehtosopimuksissa on

nyt meillä on selvästikin tilaisuus korjata tämä pitkään meitä vaivannut epäkohta ja siksi minä haluaisinkin kysyä työministeri lindströmiltä milloin tällainen uudistus on tulossa ja onko se tulossa piankin jo osana näitä paketteja

aivan varmasti me työelämävaliokunnassa haluamme käsitellä tämän työllisyyttä kohentavan uudistuksen nopeasti

se on todellisuusotteensa menettäneen puolueen paniikkihuuto

siinä yhdistyvät liberalismin ja sosiaalidemokratian parhaat piirteet ja sen ansiosta pohjoismaat ovat kärjessä kun vertaillaan aineellista vaurautta ja oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden indikaattoreita

hyvinvointivaltio on kykyä jatkuvaan muutokseen jota ajaa eteenpäin pohjolan vahvojen kansalaisyhteiskuntien ja terveen edustuksellisen demokratian siis pohjolan vapaiden ja valistuneiden naisten ja miesten ymmärrys siitä että haluamme jatkuvasti tavoitella sekä yhä vauraampaa yhteiskuntaa että suurinta mahdollista oikeudenmukaisuutta

ja teemme sen parhaiten ymmärtämällä ympäristön muutoksen globaalin talouden mekanismit väestön ikääntymisen merkityksen digitaalisen ympäristön kaiken sen mikä ympärillä muuttuu

kokoomukselle kysymys on yleiseurooppalaisesta pyrkimyksestä nostaa julkispalvelujen tuottavuutta sallimalla yksityinen palvelutuotanto jos se säästää niukkoja julkisia varoja jotta kansalaisten oikeudet hyvinvointipalveluihin voidaan rahoittaa

jos välikysyjät kysyvät alan parhailta tutkijoilta nämä kertovat että pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on olennaista että julkinen valta järjestää ja takaa palvelut mutta ei se että niistä jokainen tuotetaan julkisessa palvelumonopolissa

edunvalvontakoneeksi taantunut sdp ei taida enää itse edes muistaa että se aikoinaan loi terveyskeskukset kansalaisia varten ei palveluja tuottavaa toki arvokasta työtä tekevää henkilöstöä varten

ja kyllä toimivat hoivaketjut ovat tärkeitä ja niistä huolehditaan nykyaikaisella valinnanvapautta ja digitaalista tietoa hyödyntävällä tavalla

sdpn pelottelutodellisuudessa hallitus syyllistää työttömiä kun kokoomukselle on kysymys yhteispohjoismaisesta pyrkimyksestä modernisoida sosiaaliturvaa niin että työn tekeminen olisi aina houkuttelevaa tietoisina siitä että sosiaaliturva on luonut kannustinloukkuja

sdpn harhatodellisuudessa hallitus pakottaa ihmiset ilmaistyöhön kun meille muille kysymys on siitä että luodaan uusia vapaaehtoisia polkuja työelämään

me muut kun emme voi olla sokeita sille että työsuhteita syntyy suomessa liian vähän eikä siihen auta yksin se että julkisia työllisyysmenoja kasvatetaan

onko sdp tänä päivänä todella sama puolue jota johtivat vastuulliset realistit väinö tanner kalevi sorsa paavo lipponen sama liike jonka johtajat willy brandt ja olof palme uursivat uria euroopan rauhan ja hyvinvoinnin hyväksi

en ole ainoa suomalainen joka kokee vahvaa yhteyttä sosiaalidemokraattisten arvojen kanssa mutta samalla kerta toisensa jälkeen toteaa että niitä edistetään parhaiten muissa puolueissa kuin sdpssä

arvoisa puhemies